arvoisa rouva puhemies

ihmiset kaipaavat oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua myös saadessaan palveluita työ ja elinkeinotoimistoissa

voimassa oleva sääntelyhän on antanut muun muassa palkkatuen myöntämisessä laajan tapauskohtaisen harkinnan ja tästä syystä palkkatukijärjestelmän selkiyttäminen on varsin tärkeää tässä ajassa kun useat joutuvat siellä te palveluissa asioimaan

tämän hallituksen hajota ja hallitse politiikan myötä tällä kaudella romukoppaan on lentämässä muun muassa kolmikantasopiminen ja vuorotteluvapaajärjestelmä

valiokuntakäsittelyssä pidimme erityisen tärkeänä että uudistuksen toimeenpanoa seurataan ja mahdollisiin havaittuihin ongelmiin myös puututaan välittömästi jos ja kun niitä huomataan

te palveluissa on tällä vaalikaudella toteutettu monia uudistuksia ja se tuo myös paitsi paineen työntekijöitä kohtaan myös suuren velvoitteen asianmukaisesta tiedottamisesta työnantajille palkkatukeen oikeutetuille henkilöille ja tuen myöntämisestä vastaaville viranomaisille

samalla työllistämispalvelussa on tapahtumassa merkittävä laadullinen muutos jossa työttömän kannalta edullisin palkkaperusteinen työllistäminen on vähentynyt

valiokuntatyössä painotimme myös sitä että myös kolmannen sektorin osuus on tämän lain toteutumisessa äärettömän tärkeä etten sanoisi välttämätön ja myös heille tästä asiasta tiedottaminen on todella tärkeää tästä alkuvaiheesta asti

tätä palautetta on tullut myös kentältä eikä niinkään oppositiosta sieltä kentältä missä niitä työttömiä on erilaisissa elämäntilanteissa

tilanteessa jossa töitä ei ole on kohtuutonta syyllistää näitä työttömiä

kolikon toinen puoli on että suomen menestyksen tekevät viime kädessä terveet koulutetut ja työkykyiset työntekijät ja yrittäjät

arvoisa puhemies

tässä kuluneen syksyn aikana on tullut varsin selväksi että hallituksen työelämää koskevat esitykset ovat järjestään kovin ideologisia vaikka niitä virallisesti tehdään suomen parhaaksi

miten se että työttömältä otetaan parantaa työllisyyttä

kolmikantainen työryhmä joka on nyt perustettu paikallisen sopimisen eteenpäin tuuppaamiseksi ja jolle on annettu aikaa kolme kuukautta ei ole siinä mielessä todellinen vaan osittain kosmeettinen

se on tullut jo esiin tämän viikon aikana ja luulisi jotenkin hallituksellakin olevan riittävästi esimerkkejä tästä huonosta ja hätiköiden valmistellusta lainsäädännöstä tältä kuluneelta vaalikaudelta

hyvät kollegat

veronkiertäjien armahduslaista luovuttiin

tässä vain osa siitä vatuloinnista jota joku vielä kutsuu jopa johdonmukaiseksi osaavaksi ja päätöksiä aikaansaavaksi tavaksi tehdä töitä suomen ja suomalaisten eteen

yleisesti voisi ihmetellä sitä että tämä yhdessä sopiminen ja konsensus tuntuu olevan hallituspuolueiden kansanedustajille lähestulkoon myrkky

väyläverkoston kehittäminen uhkaa pysähtyä vuosiksi juuri nyt kun tarvittaisiin panostusta uusiin infrahankkeisiin joiden avulla voidaan nopeasti luoda uusia työpaikkoja

hallitus on myös hylkäämässä pitkät perinteet parlamentaarisesta valmistelusta esimerkiksi yleisradiota koskeva päätöksenteko

aidosti ei niin että opposition paineesta aikaistettiin työryhmän alullepano tammikuun alusta marraskuulle ja työryhmän kädet on sidottu jtsn linjaan

arvoisa rouva puhemies

vaikeina aikoina tulisi korostaa sitä että niukkuutta jaettaisiin tasaisesti että otettaisiin niiltä joilla on mistä ottaa ja että kaikkien pärjäämisestä pidettäisiin aidosti huolta

suunnitellut leikkaukset ja säästötoimenpiteet niin tulonsiirtoihin kuin julkisiin palveluihinkin aiheuttavat merkittäviä negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja talouskasvuun niiden iskiessä kotimaiseen kysyntään ja kotitalouksien ostovoimaan

toinen valitettava heikkous hallituksen talouspolitiikassa on että panostukset kasvuun ja työllisyyteen puuttuvat miltei kokonaan ja mielestäni tämä on suht vakava tilanne tässä tilanteessa

kuten kaikki me tiedämme tässä salissa tai ainakin pitäisi tietää suomen kasvu ja työllisyystilanne ovat varsin heikot ja tilanteen kääntäminen vaatisi hallitukselta kyllä välittömiä ja kunnianhimoisempia toimenpiteitä

tämä passiivinen linja jota on myös työllisyyspolitiikassa nähtävissä pahentaa rakennetyöttömyyttä ja työttömien aktivoimis ja koulutustoimia kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies

eusta ja paloniemi parissa edustaja ei

arvoisa herra puhemies

silti kansan vaatima politiikan suunnanmuutos on vahvasti huomioitu tässä hallitusohjelmassa

sosialidemokraattien kannalta on mukava todeta että saavutettu ratkaisu hallitusohjelmasta pitää sisällään kaikki kynnyskysymykset jotka ennen vaaleja asetimme

vaikka kuuden puolueen yhteisen ohjelman synnyttämiseksi vaaditaan tietysti joustoa kaikilta osapuolilta voi sosialidemokraattisen ryhmän edustajana hyvin mielin olla kannattamassa tätä hallitusohjelmaa

arvoisa herra puhemies

jälleen kerran porvarihallituksen jäljiltä maamme talous on kuralla

tätä taustaa vasten ja sen tiedostaen hallitus on ennakkoluulottomasti lähtenyt korottamaan perusturvaetuuksia aidosti tuntuvalla tavalla

myös toimeentulotukea korotetaan

kokemukset palvelujen yksityistämisestä eivät varsinaisesti innosta lisäämään niitä

palvelusetelijärjestelmästä ei ole myöskään vertailukelpoista tietoa eikä sen taloudellisista vaikutuksista uskalleta antaa edes kunnolla arvioita

etenkin kiviniemen pääministeriaikana oli tapana lykätä helposti asioita tulevaisuuteen

nyt tulisi kehittää kunnallisia palveluja

uhkana palvelusetelijärjestelmän kohdalla on että uuden järjestelmän rahat otetaan julkisen palvelutuotannon kehittämisestä sillä palvelusetelijärjestelmälle ei ole osoitettu erillistä rahoitusta

niille joilla on varaa maksaa setelin ja yksityissektorilta ostetun palvelun erotus tuo palvelusetelijärjestelmä uuden mahdollisuuden valita palvelujaan

uudistus ja sen myötä palvelusetelin valitseminen tekisi sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen tarvitsijasta kuluttajan jolle näin siirrettäisiin vastuu omasta hoidostaan

tämän määrällisen tavoitteen lisäksi työvoimapalvelujen laatuunkin panostetaan määrittelemällä palveluille kriteerit joilla niiden laatua voidaan myös jatkossa seurata

anneli kiljusen tekemää lain hylkäämisesitystä

kuntapuolella paras hankkeen jatkon alle on keskustelussa jäänyt monia positiivisia uudistuksia

niillä taataan palvelut kaikkialla maassa

tämä hallitus lähtee määrätietoisesti ja paikalliset vahvuudet tunnistaen monipuolistamaan maaseudun elinkeinorakennetta

nämä uudistukset parantavat tuottajien taloudellista asemaa ja turvaavat osaltaan suomalaisen ruokatuotannon tulevaisuutta

arvoisa puhemies

eilen ja tänään on ollut kuitenkin helppo näissä keskusteluissa havaita että ohjelmaa luetaan osin väärinpäin ja osin myös tarkoitushakuisesti väärin ymmärtäen

arvoisa herra puhemies

en ota kantaa minäkään yksittäisiin varuskuntiin mutta puolustusministeriön hallinnonalan kohdalla on syytä muistaa että puolustusvoimien tulee olla läsnä kattavasti koko maassa

ja sitten aivan lyhyesti alushankinnoista

minusta suoraan sanottuna tässä talous ja työllisyystilanteessa lain sallimissa puitteissa kaikki mahdollinen kotiin päin vetäminen on paitsi meidän velvollisuutemme sitä paitsi myös itsestäänselvyys

suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään meillä ei ole varaa nykyiseen laitosvaltaisuuteen vanhustenhoivassa ei taloudellisessa mielessä mutta mikä kaikkein tärkeintä ei myöskään inhimillisessä mielessä

on myös selvää että jos mainitsemiani panostuksia ennaltaehkäisyyn matalan kynnyksen tukipalveluihin ja kuntoutukseen ei tehdä eivät myöskään tavoitteet laitospaikkojen vähentämisestä voi käytännössä toteutua

ne tärkeät ennalta ehkäisevät palvelut matalan kynnyksen palvelut kuntoutus on hoidettava kuntoon joka kunnassa

näissä molemmissa tilaisuuksissa annettiin hallituspuolueiden jäsenten kasvoilla ymmärtää että hallituksen esitys voi vielä monella tavalla muuttua loiventua ja erilaisia työkaluja ja instrumentteja on käytössä

me olemme suomessa jo vuosia taistelleet kotimaisen liikennetoimialan edellytysten puolesta ja eun kabotaasisäädöksiä vastaan